näin on myös lasten laita

arvoisa puhemies

olen kuitenkin kysellyt eri tahoilta mutta en ole saanut kysymyksiin vastauksia joiden pohjalta olisin ollut valmis hyväksymään tämän lakiesityksen ja mietinnön siinä muodossa mikä se tällä hetkellä meillä on käsittelyssä

eduskunta hyväksyy hallituksen esityksiin satakuusitoista satayhdeksänkymmentäseitsemän sisältyvän ensimmäisen lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaan se tuo eduskunta hyväksyy hallituksen esityksen satakuusitoista sisältyvän toisella tiedotuksen sisällä mietinnön mukaan s r

täällä on ollut erittäin hyvää keskustelua tämän iltapäivän ja alkuillan aikana tämän lain osalta mutta se on ymmärrettävää koska tämä laki on erittäin hyvä ja kannatettava

hallitus ei halua kuulla kuntien vaikeaa tilannetta

tällä hetkellä asumistukijärjestelmään kuuluu yleinen asumistuki eläkkeensaajien asumistuki opiskelijoiden asumislisä ja asevelvollisten asumisavustus

nyt kysyisin ministeriltä ensiksi sitä miten me voisimme vauhdittaa kunnissa ja eri alueilla näitten erilaisten yhteisöllisten palveluasuntojen ja talojen rakentamista koska selkeä viesti on se että ihmiset haluaisivat asua niissä mutta niitä ei ole riittävästi tarjolla ja niitä pitäisi rakentaa huomattavasti enemmän

työssä käyvät omaishoitajat joutuvat myös montaa kertaa vaikeisiin tilanteisiin sen takia että he saattavat joutua pois työelämästä joksikin aikaa tämän hoidettavan elämäntilanteen takia tai olemaan osa aikatyössä

työvaltaisilla aloilla sosiaali ja terveystoimessa sekä opetustoimessa henkilöstön lomauttaminen tuo pikavoittoja nopeita säästöjä jotka näkyvät heti kassassa

yksi asia joka tässä lain voisiko sanoa kokonaisuudessa ideologisesti ja toiminnallisesti muuttaa koulun arkea on se että kouluihin tulee huomattavasti vahvempi kasvatuksellinen ote kaikkeen toimintaan mitä siellä tehdään

selvää on kuitenkin että kuntien vaikean taloudellisen tilanteen takia on suuri riski että säästöjä haetaan myös opetuksesta ja opetuksen laadusta ja että luokkakokoja tullaan siten kasvattamaan ellei sitä ole säädelty riittävän selkeästi laissa

tämä laki mahdollistaa asetuksen käyttöönoton verkkokalastusrajoituksen osalta mutta miten tätä asetusta tullaan tulevaisuudessa käyttämään jos tarvetta on niin se jäi minulle edelleen epäselväksi

arvoisa herra puhemies

se voi pahimmillaan syöstä koko euroalueen suureen talous ja työllisyyskriisin joka tulisi vaikeuttamaan myös suomen ja suomalaisten tilannetta johtaisi työttömyyden voimakkaaseen kasvuun ja sitä kautta koko kansantaloutemme aivan uudenlaiseen tilanteeseen

samalla kuntalaisten peruspalvelut vaarantuvat ja lopullinen lasku kunnalle voikin koitua todella kovaksi

sitä kautta heidän perustoimeentulonsa heikkenee eivätkä he sitä kautta kerrytä itselleen myöskään riittävää sosiaaliturvaa eivätkä myöskään samalla lailla eläkettä kuin jos he olisivat täysipainoisesti työelämässä

elikkä kyse ei ole vain oppimisesta tai opettamisesta vaan kyse on myös lapsen ja nuoren kokonaisvaltaisesta oppimisesta kasvatuksesta ja kehityksestä

kunnat ovat kuitenkin todellisissa vaikeuksissa ja päätöksiä tehdään pakon edessä

miten me voisimme vauhdittaa näitten ryhmä ja palvelutalojen rakentamista tässä valtakunnassa

saimaannorppa on todettu sekä kansainvälisen luonnonsuojeluliiton iucnn sekä suomen kansallisen luokituksen mukaisesti äärimmäisen uhanalaiseksi lajiksi

lapsiin kohdistetut eurot kasvavat korkoa ja vaikuttavat myönteisesti tulevaisuuteen terveempinä ja tasapainoisempina kansalaisina tulevina veronmaksajina

kun me mietimme tulevaisuudessa sitä että meidän pitäisi pystyä tarjoamaan omaishoitajille jatkossakin mahdollisuus olla työelämässä tai toimia omaishoitajana niin pahoin pelkään että jos me emme pysty vahvistamaan omaishoitajuutta meillä tulevaisuudessa ei ole samalla lailla omaishoitajia kuin tänä päivänä meillä on

kun otetaan tämmöinen kokonaisvaltainen näkökulma lapsen arkeen siellä koulupäivässä niin se tulee vääjäämättä vaikuttamaan positiivisesti ja myönteisesti myös hänen kehitykseensä sitten jatkossa

tätä me yritämme nyt estää

näin kokeilukunnissa on voitu toteut taa tarkoituksenmukaista vanhustenhoitoa ja hoivaa

toinen asia joka on tullut esille jota ihmiset myös pohtivat on se että kun ihmiset sitten kotona tai palvelutaloissa asuvat ja tarvitsevat erilaisia palveluja niin nämä palvelut maksavat

tästä syystä on erittäin tärkeää että laadukas ja yksilöllinen opetus ja kasvatus tukevat myös lapsen kokonaisvaltaista kasvua kehitystä ja oppimisen edellytyksiä

esitykseen liittyy myös säännökset kotihoidon henkilöstörekistereistä

kotihoidon toimintayksikössä asiakkaiden tiedot on voitu koota yhteen rekisteriin joka on kaikkien kotihoidon työntekijöiden käytössä ja näin on varmistettu sujuva tiedonkulku ja palveluiden parempi laatu

samassa ohjelmassa kuitenkin esiteltiin miten opettaja mikkelissä hoiti kahden eri koululuokan opetusta samanaikaisesti tai miten haminassa suljettiin lastensuojeluyksiköitä lomautusten ajaksi

ja tässä yhteydessä kun me katsomme tätä kokonaisvaltaista näkökulmaa lapsen ja nuoren kannalta emme saa tietenkään unohtaa nuoren vanhempia jotka ovat ensisijaisessa vastuussa nuoren kasvatuksesta ja heidän kanssaan yhteistyön merkitys kasvaa entisestään

osa näistä palveluista on tulosidonnaisia ja siten hyvätuloiset maksavat enemmän ja pienituloiset vähemmän mutta osa näistä palveluista on niin sanottuja tasamaksuja jotka ovat kaikille kansalaisille ja kaikille palveluntarvitsijoille saman suuruisia

hallitus on tämän hallituskauden aikana lisännyt epävarmuutta nimenomaan opetusministeriön eri työryhmien esityksillä kun nämä ovat esittäneet lukukausimaksuja yliopisto opiskelijoille ja korkeakouluopiskelijoille

olisin tähän kansalliseen ohjelmaan myös siltä osin vielä halunnut sanoa että kun on vaadittu että omaishoidon tuki siirretään kelalle niin hallitusohjelmaan on kirjoitettu selkeästi että omaishoitajien yhdenvertaisuutta parannetaan

peltosen esitystä mietinnön perustelutekstin lisäyksestä kiitos lystiä kankaanniemi tarkoin myös tähän

hallitus on myös tämän vuoden alussa muuttanut asumistukilakia siten että pitkäaikaistyöttömän asumistuki tarkistetaan työllistymisen jälkeen uusien tulojen mukaiseksi kuuden kuukauden työssäolon jälkeen

on syytä kysyä

eikö se ole heitteillejättöä

tästä syystä uskon vahvasti siihen että yhdessä tekemällä koulun oppilashuollon ja tarvittaessa myös sosiaali ja terveydenhuollon kanssa sekä vanhempien kanssa lapsi saa parhaan mahdollisen tuen ja eväät sitten myös elämäntaipaleelle

kokeilu ei ollut minkään asiakokonaisuuden osalta huonontanut palveluiden laatua tai yhteistyötä vaikka toimintakulttuurit olivat kotipalvelun ja kotisairaanhoidon välillä isoja

en voi millään tavalla hyväksyä näitä linjauksia

kysyisin jos hän olisi paikalla

olen hämmästellyt sitä että vaikka opetusministeri ponnekkaasti täällä sanoo että hän ei ole näitten asioitten takana niin en voi ymmärtää sitä että ministerin työryhmät kuitenkin useampaan otteeseen esittävät näitä lukukausimaksuja

tällä hetkellä me tiedämme sen että meidän asiakasmaksukattojärjestelmäämme ei ole saatu valmiiksi

aiemmin tarkistusaika oli kolme kuukautta

asiakkaiden palvelutarpeen arviointi on monipuolistunut ja osaaminen laajentunut kun kotihoitotiimeissä on voitu yhdistää erilaista osaamista

käytännössä nämä sosiaalihuoltolain mukaiset palvelut kuten tähänkin lakiin liittyvät palvelut eivät kerrytä asiakasmaksukattoa ja sitä kautta osa ihmisistä voi kokea että heillä ei ole varaa eikä mahdollisuutta saada kotiin tai palvelutaloihin niitä kaikkia palveluita

toivon ehdottomasti sitä että hallitus pitää kiinni yliopistoille ja opiskelijoille lupaamastaan tavoitteesta siitä että lukukausimaksuja ei tulevaisuudessakaan suomeen tule

kokeilu on innostanut kuntia vahvista maan kotihoidon työntekijöiden osaamista

tää kolme

tässä yhteydessä työryhmä pohtii omaishoidon palkkion vaikuttavuutta muihin etuuksiin ja se pohtii myös palkkion verottomuutta suhteessa esimerkiksi työkyvyttömyyseläkkeeseen

tässä uudistuksessa on tarkoitus yksinkertaistaa nykyistä järjestelmää niin että se perustuu kokonaisvuokraan ja todellisiin asumisen kuluihin ei hypoteettisiin neliöihin tai taulukkohintoihin

lähes kaikissa kokeilukunnissa oli panostettu myös johtajien osaamisen kehittämiseen

palautan vielä mieleen eilisestä ohjelmasta ministeri kiviniemen arvion että saataisiin aikaan peräti yhden miljardin säästöt jos kunnissa otettaisiin käyttöön uuden teknologian sovellutukset ja toisten kuntien parhaat palvelukäytännöt

sanoitte että se on viimesijainen vaihtoehto ja kaikki muut vaihtoehdot on käytetty ennen kuin tämä toiminta tulisi mahdollisesti käyttöönottoon mutta samalla kuitenkin totesitte että kun tämä erottaminen tapahtuisi niin välittömästi tämän kolmen päivän aikana sosiaaliviranomaiset tulisivat ja lastensuojeluviranomaiset tulisivat ja lähtisivät puuttumaan ja autettaisiin tämä nuori taas takaisin jaloilleen

yhteinen asiakastietokanta on tehnyt palveluista entistä joustavampia ja vaikuttanut myönteisesti asiakkaiden palveluiden laatuun

nyt kysyisin seuraavana haasteena

toinen asia joka liittyy myös näihin lukukausimaksuihin on se että meillä on kokemuksia jo peruskoulusta siitä että helsingissä olevassa kansainvälisessä peruskoulussa joka on tarkoitettu euroopan unionin työntekijöille ja nimenomaan heidän lapsilleen näillä lapsilla on lukukausimaksu

miten me lähdemme kehittämään näitä asiakasmaksujärjestelmiä siten että niin tämän lain tavoitteet kuin koko vanhuspalvelulain tavoitteet toteutuisivat niin että kaikilla ihmisillä tuloista riippumatta on mahdollisuus saada ne kaikki tarvittavat palvelut mitä he tarvitsevat

riittääkö vapaaehtoisuus

pitäisi saada aikaan rakenteellisia muutoksia jotka toisivat pitkäaikaisia ja pysyviä tuloksia kustannustehokkaita tapoja hoitaa peruspalvelujen tuotanto laadukkaasti

on myös tärkeää ratkoa niitä asumistuen ongelmia joita syntyy kun riittämätöntä asumistukea joudutaan paikkaamaan toimeentulotuella

mutta tosiasiallisesti kun tämä on viimesijainen toimenpide tässä yhteydessä täytyy olla jo oppilashuolto sekä muut sosiaali ja terveydenhuollon viranomaiset mukana tässä prosessissa ennen kuin lapsi tai nuori mahdollisesti irtisanotaan tai erotetaan koulusta

yhteistyö on mahdollista ja se on kannatettavaa

näitä kysymyksiä on kuvattu hyvin muun muassa vartiaisen ja soininvaaran matalapalkkatyöraportissa joka on varmasti hallituksellakin ainakin ideapaperina käytössä

sitten olisin ihan lopuksi sanonut vielä rehulalle siitä kun hän kritisoi vanhuspalvelulakia ja vaati palvelusopimusta

toisin kuin ministeri kiviniemi ehkä ajattelee minun näkemykseni mukaan uudet tavat eivät tarkoita automaattisesti palveluiden ulkoistamista ja palvelusetelin käytön lisäämistä

sopimuksia onkin tehty ansiokkaasti viimeisen vuoden aikana

tämä on mielestäni jo eräänlainen avaus siihen että suomalaisilta lapsilta pään hiihtonsa he osallistuvat pääl suomalaisilla lapsilla on lukukausimaksut ja sitä kautta kannan suurta huolta että tämä ei ole sitten päänavaus myös muihin kouluihin

mikä on kokoomuksen ja se

pidän kuitenkin erittäin tärkeänä että kun tässä kokonaisprosessissa joka tässä palveluprosessissa tapahtuu elikkä palvelutarpeen arviointi jossa perhe saa ohjausta neuvontaa ja mahdollisesti uudenlaisia verkostoja tämä palvelutarve arvioinnin kautta todetaan siitä tehdään päätös ja toteutetaan palvelusuunnitelma

pääni tosi todellinen näkökulma

millä tavalla se että kolme päivää erottaa ne soi myös nuori erotetaan kolmeksi päiväksi todellisuudessa auttaa hänen elämäänsä ja opetusta kasvatusta eteenpäin

päinvastoin monet tutkimukset osoittavat että kuntien omana tuotantona saadaan edullisia ja laadukkaita palveluja

nyt on kuitenkin todettu että metsähallitus ei ole juridisesti pätevä ja oikea neuvottelukumppani minkä takia hallitus esittää että jatkossa toisena sopijapuolena metsähallituksen sijaan olisi etelä savon elinkeino liikenne ja ympäristökeskus eli ely

kuitenkin yhteistyötä eri palveluntuottajien kanssa on syytä lisätä silloin kun saadaan aikaan entistä parempia palvelukäytäntöjä

mutta toisissa tilanteissa kunnan omaa toimintaa pitää kehittää ja uudistaa entistä paremmin asiakkaiden tarpeiden mukaisesti

olen varma että tämän kehyskauden aikana tullaan palaamaan sekä perusopetukseen liittyvään maksuttomaan opetukseen sekä myös yliopisto ja korkeakoulujen maksuttomaan opetukseen

siinä mielessä näen että tämä lainsäädäntöesitys joka tulee meille nyt lokakuussa käsittelyyn tuo tämän palveluprosessin ja palvelutarpeen arvioinnin ja palvelusuunnitelman ja sitä kautta syntyvän päätöksen kautta vahvempaa oikeutta ja oikeusturvaa kuin palvelusopimus

vain runsas neljäsosa asumistuen saajista saa palkkatuloa

ministerin selvityksestä huolimatta minulle on kerrottu että ongelmana on kuitenkin resurssien osalta se että etelä savon elyllä ei ole tähän varattuja resursseja eikä riittävää osaamista minkä takia se tulee todennäköisesti ostamaan palvelut ostopalveluna edelleen metsähallitukselta

riittävä ja toimiva asumistuki auttaisi työttömien työllistymisen lisäksi myös työvoiman saamisessa silloin kun korkeat asumismenot eivät kannusta työn hakemiseen kasvukeskuksissa

uusien palveluprosessien kehittämisessä ja käyttöönotossa ongelma kuitenkin usein on ettei päivittäisen taloutensa kanssa kamppaileville kunnille ole mahdollista ottaa käyttöön uusia käytäntöjä kun kaikki aika ja raha joudutaan käyttämään arjen työhön ja selviytymiseen

arvoisa puhemies

lopuksi ikääntyneistä ja erityisryhmistä joiden asumiskysymykset ovat tänään myös olleet kiitettävästi esillä

miten terveyskeskushenkilökunnalla on aikaa oman työnsä kehittämiseen

uusia käytäntöjä ei voi myöskään käskyttää organisaation huipulta alaspäin vaan uusiin käytäntöihin pitää sitoutua

laitosasumisen lakkauttaminen edellyttää että laitoksista ja lapsuudenkodeista muuttaville kehitysvammaisille henkilöille on tarjolla korvaavia yksilöllisiä palveluja

se tapahtuu vain hyväksymisen ja oivalluksen kautta

mutta mielestäni tämä suuntaus on aivan oikea

etenkin palvelujen nivelvaiheisiin uusiin palvelutuotannon muotoihin ja niiden käyttöönottoon sekä ennalta ehkäisevän otteen parantamiseen tarvitaan kunnille riittävä rahoitus selkeitä toimintamalleja ja kokonaisnäkemys palvelustrategioista

se tarkoittaa esteetöntä asumista asumispalveluita ja tavallisia lähipalveluita joihin on esteetön ja turvallinen käynti

samanlaista esteettömyyttä tarvitsemme myös ikäihmisten asumiseen

toivon ettei normitalkoiden nimissä lähdetä tinkimään hissirakentamisesta eikä kylpyhuoneiden mitoituksista ynnä muuta

kysyisin ministeri risikolta jos hän olisi paikalla onko tästä rahasta tarkoitus myös rahoittaa kunnissa parhaiden palvelukäytäntöjen käyttöönottoa

näiden sopimusten tekeminen on vaatinut pitkän prosessin yhdessä metsähallituksen osakaskuntien ja juristien kanssa jotta on päästy kaikkia osapuolia tyydyttävään yhteisymmärrykseen

aivan lopuksi arvoisa puhemies

pitkäaikais asunnottomuuteen on löydyttävä kestävät ratkaisut ja mielenterveyskuntoutujien ja päihdeongelmaisten ihmisten asuminen pitää järjestää ihmisarvoisella tavalla

on hyvä että sosiaali ja terveydenhuollon hankkeita käynnistetään mutta ilman riittävää resursointia ne jäävät väliaikaisiksi eivätkä tuo pysyviä parannuksia palveluihin

uusien sopimusten tekeminen ei ole yksiselitteistä

nyt tulevat uudet sopimukset ovat erilaiset ja tiukemmat kuin aikaisemmin

sosiaali ja terveyspalveluihin on palkattava lisää vakituista henkilökuntaa ja saatava aikaan muutoksia toimintatavoissa

perustyön vahvistaminen ei onnistu vain väliaikaisilla projekteilla

on arvioitu ettei uusia sopimuksia saada missään tapauksessa tehtyä lain ja mietinnössä olevan aikataulun mukaisesti

lisähenkilökunnan saatavuus edellyttää hoito ja hoiva alan arvostuksen nostamista sekä työhyvinvoinnin parantamista

olennainen asia on myös johtajuuden kehittäminen

todennäköistä on että saimaalla tulee olemaan useita osakaskuntia ilman minkäänlaista sopimusta vielä ensi keväänä

arvoisa herra puhemies

näin on arvioitu alalla työskentelevien asiantuntijoitten osalta

kunnissa on haastavia ja jatkuvasti kasvavia palvelutarpeita velvoitteita ja laatuvaatimuksia joihin on vastattava paitsi kuntarakenteen uudistuksella myös uudistamalla palveluiden tuottamistapoja ja purkamalla hallinnollisia esteitä

tämän ohella kunnat tarvitsevat kipeästi lisää rahoitusta perusterveydenhuollon ja vanhustenhuollon sekä lapsiperheiden palveluiden vahvistamiseen vammaisten palvelutarjontaan muun muassa henkilökohtaisen avustajapalvelun ja apupalvelun parantamiseen mielenterveyspalveluun omaishoitajapalveluun ja päihdepalveluihin

käytännössä tämä tarkoittaa sitä että saimaannorpan suojelualueesta tulee kirjava ja sekava osa osakaskunnista toimii vapaaehtoisuuden perusteella ja osa pakolla asetuksenmukaisesti

sekä sosiaali ja terveydenhuollon asiakaskunnan että henkilöstön hyvinvointi edellyttävät että myös riittävä määrä työntekijöitä turvataan näissä palveluissa

tämän lisäksi alueella on osakaskuntia joilla ei ole toimivaa hallintoa joiden kanssa voisi neuvotella miten näiden käy

tähän työhön ja tehtävään on tarjottava lisää resursseja ja rahoitusta

arvoisa puhemies

miten tämä rahoitus toteutetaan

mitä tämä tarkoittaa ministeri varmaan selvittää meille sitä tämän asian yhteydessä